täytyy kiittää ministeri anttilaa että hän kaikista näistä haasteista huolimatta on säilyttänyt intonsa puolustaa suomalaista elintarviketuotantoa ja elintarvikeketjua

sen suhteen mistä sen tiedon sitten saa meillä on esimerkkejä siitä että kopiokoneet ovat olleet käynnissä ja saman nimisiä ihmisiä on ollut samalla työmaalla kymmeniä

haasteita on kyllä matkan varrella hänellä riittänyt mielestäni kohtuuttomankin paljon ja hän on pelotta tarttunut niihin aivan esimerkillisellä tarmokkuudella ja tehokkuudella

mielestäni hän otti myös aivan oikein esiin sen asian mistä täällä mielestäni aivan liian vähän puhutaan että pitää ajatella myös niinkin päin että onko todella asiallista että tuomme tänne kouluihin sellaista ruokaa kyseessä nähtävästi ovat olleet vadelmat jotka ovat aiheuttaneet kaliki eli norovirusinfektioita joka aiheuttaa sitten sairauksia ja kustannuksia sitä kautta että koululaiset sairastavat ja ovat poissa koulusta ja ehkä sitten tauti leviää myös muihin työntekijöihin

arvoisa puhemies

haluaisin korostaa tässä kun puhutaan maahanmuutosta kaiken kaikkiaan ja kyse on kotouttamisesta ja tietenkin sitten sitä kautta myös työpaikkojen saamisesta kielikoulutusta ja sen kielen osaamista siis tässä tapauksessa suomessa valtakielen eli suomen hallitsemista tietenkin myös esimerkiksi ruotsin kieli on tärkeä

asia on varsin tärkeä kun ajatellaan että elämme juuri nyt muutosvaihetta

monet ihmiset käyttävät jo näitä sähköisiä palveluita ja viestimiä mutta kuitenkin joukossamme on runsaasti niitä ihmisiä jotka eivät näitä halua tai osaa käyttää ja heidänkin palvelunsa on tietenkin turvattava

joudun usein tekemisiin niiden henkilöiden kanssa jotka kokevat että he eivät tule aina oikein ymmärretyiksi kun esimerkiksi lääkäri ei osaa riittävän hyvin suomen kieltä

toivoisin että voitaisiin vaikuttaa siihen että kielikoulutusta on riittävästi ja kunnille terävöitetään sitä että kun he palkkaavat esimerkiksi terveydenhuoltohenkilökuntaa niin kielikoulutukseen pitää varata riittävästi resursseja ja sitten tietenkin myös työntekijöille mahdollisuuksia käydä siinä koulutuksessa

mutta muistelen tässä kun kuuntelin tätä keskustelua että historiassa on aiemminkin ollut niitä aikoja jolloin postin toiminta on ollut enemmän keskitettyä ja taas enemmän hajautettua

koska esimerkiksi nettikauppa käy ja tavaralähetyksiä tullaan toimittamaan niin jonkin tasoisia palvelupisteitä postipisteitä pitää olla ja toivottavasti myös kirjeitäkin kulkee jotta historiankirjoittajille jää joitakin muistoja meidän olemassaolostamme

tietenkin näkisin ihanteellisena sen että koko suomea voisi kattaa langaton sähköinen verkko ja silloin emme olisi minkään piuhojen varassa

mielestäni on hienoa että tämä hallituksen esitys on saatu aikaiseksi ja kerätään esityksen mukaisesti kokemusta useammalta eri alueelta sosiaali ja terveydenhuollosta niin että sitten kun suurempaan lakiremonttiin lähdetään niin on kokemuksen tuomaa tietoa

toivottavasti tämän keskustelun kautta jokainen meistä vähän pysähtyy miettimään mihin suuntaan kehitys kulkee ja voimme sitten viedä viestiä molempiin suuntiin tänne eduskuntaan niille jotka päättävät ja taas sitten sinne ihmisille turvaa että palvelut pelaavat

saadaan tietoa ja kokemusta mikä on sosiaali ja terveydenhuollon tilanne ja tarpeet ja siltä pohjalta pystytään rakentamaan tulevaisuutta

tällä hetkellä tämän kaltaisia sote piirejä on jo ja kyllä täytyy sanoa että vaikka hoito on suomessa edullista ja hyvää niin edelleenkin on niin että potilaat kertovat että he eivät tunne pääsevänsä itse toimenpiteisiin ja hoitoon oikein millään

lääkäripulakin on helpottamassa

monta kertaa potilaan kokonaisvaltaiseen tilanteeseen nähden ja muutenkin ajatellen potilaan kuljetusta ja hoitoa olisi järkevämpää ehkä joissakin tapauksissa hoitaa potilas ensimmäiset päivät sillä paikkakunnalla mihinkä hän on sairauden tai tapaturman vuoksi joutunut ja vasta sitten siirrytään omalle kotipaikkakunnalle

ihmiset asuvat joko ihmissuhteittensa takia ovat ne sitten miesnaissuhteita tai vanhemmatlapset suhteita tai vuodenajan takia eri paikoissa ja eletään useammalla paikkakunnalla

myös sekin on huomioitava että vanhemmat saattavat käydä töissä hyvinkin kaukana perheen varsinaisesta kotipaikasta asuinpaikasta missä lapset käyvät koulua

siinä tapauksessa että molemmat vanhemmat ovat töissä eivätkä saa vapaata hoitaakseen lasta eikä paikkakunnalla ole sukulaista niin saattaa olla niin että vanhemmat ovat toisella paikkakunnalla töissä ja lapset ovat sitten kotipaikkakunnalla sairaalassa

nämäkin ongelmat tulisi käydä läpi ja perata ja joustaa niin että vanhemmat pystyvät käymään töissä tuomaan yhteiskunnalle sen työpanoksen ja kuitenkin lapset hoituvat

heille jäävät epäselväksi usein lääkkeet miten lääkkeitä otetaan miten pääsee verikokeisiin mistä saa kotiapua

kun tätä lakipakettia sitten viedään jatkossa eteenpäin pitää myös huomioida vanhusten tilanne ja väestön ikääntyminen

kun heitä hoidetaan niin täytyy löytyä riittävästi aikaa ja rauhaa selvittää heille asiat rauhassa ja huomioida myös heidän elämäntilanteensa

kun myös sitten järjestetään ikäihmisille hoitopaikkoja niin mielestäni ei vastaa tämän päivän käsitystä hyvästä hoidosta se että aviopuolisot joutuvat eri paikkakunnille tai eri laitoksiin hoitoon

tiedän että se on hyvin vaikeasti ratkaistava ongelma mutta uskon että siinäkin päästään ratkaisuun kun tahtoa vain löytyy

arvoisa puhemies

unohdin äsken puheenvuorossani sanoa sen että tietenkin kaikista keskeisintä näissä vankiasioissa ja rikosasioissa on se että kun tekee jotakin joka on tuomittavaa niin saa mahdollisimman nopeasti tuomioistuinkäsittelyn eli rikosta seuraa mahdollisimman nopeasti rangaistus

samoin tämän lakipaketin perkauksen yhteydessä on huomioitava omaishoitajien vaikea tilanne ja pyrittävä parantamaan sitä kaikin keinoin

näinhän sen tulee mennä ja mitä pitemmäksi tuomioistuinkäsittelyt siirtyvät niin sitä heikompi merkitys rangaistuksella on

mutta koska kotipaikkakunta oli sitten maaseutupaikkakunta niin kun tämä herra palautui sairaalasta kotioloihinsa hänen olisi sitten pitänyt lähteä sieltä kaupungista sinne omaan maalaispitäjään verikokeeseen vaikka liikkumista ja rasitusta oli pyydetty rajoittamaan

olen edellisellä ja sitä edellisellä kaudella ollut valtiovarainvaliokunnan jaostossa joka on vankiloista vastaava jaosto ja siellä keskusteltiin ja harkittiin jo vuosikausia tätä nykyistä hallituksen esitystä

kun katsoo mistä syistä muissa maissa on siirrytty tähän sähköiseen valvontaan niin syynä on ollut paikkojen puute ja sitten toivo siitä että vangit sopeutuvat normaaliin elämään mahdollisimman nopeasti

lääkityksen selvittäminen oli ollut kanssa aika suuri ongelma koska hoitohenkilökunnalla oli niin kiire enkä myöskään tässä yhtään jätä ilman kritiikkiä omaa kollegakuntaani

olen hallituksen esityksen kannalla koska se kuitenkin elää tämänhetkisen elämänmenon mukaisesti

eli on mietittävä sitä kun tulosta haetaan haemmeko me sitä että tulos on se kuinka monta potilasta on kohdannut ja saanut eteenpäin vai se kuinka monta potilasta on saanut sellaista hoitoa henkilökunnalta niin että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet toisiaan ja tietävät miten asiat hoituvat eteenpäin ja mitenkä asiat tosiasiassa ovat

pyhäpäivä on tietenkin paras päivä pitää vapaapäivänä mutta en usko että siihen elämänmenoon on enää paluuta vaikka niin haluaisikin

eli tässä tämä ihmisen kohtaaminen ja kuunteleminen ja myös sitten eletty ikä ja elämäntilanne tulee ottaa huomioon

jos nyt käydään läpi tätä sunnuntaiaukioloaikaa niin tällä hetkellähän sunnuntaiaukiolo tämän hallituksen esityksen mukaisesti tulee vähenemään ja huomioidaan nyt sekin sitten että kirkonmenojen aikana kaupat eivät ole auki

uskon vakaasti että tämä kokeilu antaa meille uusia eväitä tämän tärkeän muutoksen kehittämiseen ja toteutukseen tulevaisuudessa

se palaute mitä olen saanut ja kuullut on niin että tämänhetkinen yhteiskuntamme ei ole kovin yrittäjäystävällinen

mutta uskon että tästä kokeilusta saamme uusia eväitä siihen että voimme kehittää hoitoa parempaan suuntaan ja täytyy täällä antaa tuki niille kehittäville kannanotoille

pakkanen aivan oikein totesi että varmasti on hyvä varautua rekkaparkkiin kun ajatellaan niitä jonoja mitä siellä on ollut kun kauppa käy hyvin

sanotaan että kyllä suomessa kuitenkin saa hoitoa ja hyvää hoitoa edullisilla hinnoilla mutta aina voi pyrkiä parempaan

mutta mielestäni joustavampi ja parempi ja kestävämpi ratkaisu olisi koska hallituksella on hyvät suhteet venäjälle vaikuttaa siihen että venäjälle tulisi nopea tullausjärjestelmä ja sellainen systeemi että rajanylitys tapahtuisi nopeammin ja voitaisiin käyttää myös niitä jo olemassa olevia parkkialueita sen sijaan että rakennetaan rekkaparkki sinne

ja kun alkoholisairauksien seurauksena tapahtuvat kuolemat tai alkoholimyrkytykset diagnosoidaan niin on aivan selvää että se tapahtuu mieluummin alidiagnosoiden kuin ylidiagnosoiden

tässä mielessä nämä haitat ovat tietysti vielä suuremmat

samalla on toki lukuisia muita vastaavia liiallisesta alkoholinkäytöstä johtuvia ongelmia

hyvä pointti tässä hallituksen esityksessä on kyläkauppojen saama tuki jota tulee jatkossakin

sairaaloiden poliklinikat ovat täynnä päihtyneitä sekä vammautuneita että sairastuneita potilaita ja alkoholi on jatkuvasti suurempi ja suurempi ongelma

se minkä vuoksi itse olen käyttänyt viikonloppuisin palveluita perustuu varmasti hyvin monen muunkin työssäkäyvän ihmisen käyttäytymiseen

sen vuoksi onkin hyvä että ministeriö on aloittanut alkoholilain tarkennuksen myöskin mielikuvamainonnan kitkemiseksi

suomessa tehdään paljon vuorotyötä ja monet ihmiset tekevät ylitöitä maksutta saadakseen pitää työpaikkansa

arvoisa herra puhemies

ensimmäisen käsittelyn aikana keskusteltiin hyvinkin paljon niistä ongelmista mitä suuri alkoholin kulutus tuo mukanaan

näin saattaa olla että viikolla työpäivät venyvät ylen pitkiksi ja jos siinä ajattelee että lapset on haettava päivähoidosta saatava kotihommat hoidetuksi kotityöt tehdyksi talous hoidetuksi niin ei välttämättä jää kyllä aikaa viikolla kaupassa käyntiin varsinkaan yksinhuoltajana joiden määrä yhteiskunnassa lisääntyy

en toista niitä mutta haluan kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että varsin usein pyydetään siis valtiovarainvaliokunta pyytää lausuntoa erikoisvaliokunnalta tällä kertaa pyydettiin sosiaali ja terveysvaliokunnalta metsäveroasiassa maa ja metsätalousvaliokunnalta pankkitukiasiassa talousvaliokunnalta ja niin edelleen

herra puhemies

en ole lakivaliokunnan jäsen mutta koen niin kuin lakivaliokuntakin täällä toteaa että uudistus on lain suhteen tarpeellinen

mielestäni ei pitäisi olla huolissaan siitä että kauppojen aukiolo laajenee onhan siitä asiasta selvitty ihan kunniakkaasti läntisessä naapurimaassamme ruotsissa

juuri niin kuin täällä on todettu maailma kansainvälistyy ja monimutkaistuu ja on hyvä että meillä on selkeät pelisäännöt mitenkä asioissa edetään ja menetellään

ja varsin usein käy niin että tämä erikoisvaliokunta eli niin sanottu asiantuntijavaliokunta esittää valtiovarainvaliokunnalle että sen tulisi toimia tietyllä tavalla

en usko että tämäkään laki kaikkia ongelmia ratkaisee mutta kuitenkin antaa ajankohtaisempia neuvoja miten menetellään ja uudistetaan pelisääntöjä

mielestäni yhteiskuntaa on kehitettävä siten että suomalainen kauppa ja palvelut pärjäävät globalisoituvassa maailmassa perheet jaksavat ja perheet toimivat yhdessä

tässä tapauksessa sosiaali ja terveysvaliokunta katsoo että korotuksen olisi pitänyt olla selvästi suurempi

lisäksi mielestäni on tärkeätä kuten täällä todetaan että tämä isyyttä koskeva ratkaisu vaikuttaa myös muihin yksilön asemaa koskeviin asioihin kuten kansalaisuuteen sekä lapsen elatukseen sekä perimysasemaan

voihan se olla niinkin että jos perheillä on rauhassa aikaa käydä ostoksilla niin tämä kaupassa asiointi saattaa toimia jopa lapsille oppimistapahtumana

tämä perimysasemahan on ollut juuri esillä eu tasolla

nähdään kuinka tavaroitten hintoja vertaillaan rauhassa eikä kaupassa käyntiin liity aina kiireen tuntu ja se että sinne mennään nälkäisenä päiväkotipäivän jälkeen

mielestäni talousvaliokunta on ottanut selkeästi kantaa siihen että tullaan seuraamaan mihinkä kaupan kehitys menee ja se on aivan oikein huomioitu ja kannatan että tämä hallituksen esitys menee läpi sellaisena kuin sitä on esitetty talousvaliokunnan työskentelyn pohjalta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

haluan hyvät kollegat kertoa sen verran miksi olen lähtenyt liikkeelle tässä asiassa ja mikä on taustani

arvoisa puhemies

kyllöselle haluan antaa lohdutuksen sanan kyllä on ihan normaalia epäillä uuden käyttöön otettavan systeemin toimimattomuutta

kun olut rahdataan ensiksi tuolta pohjois suomesta viron laivoille josta sitten ympäri suomea kansalaiset lähtevät linja autoilla sitä edullisesti ostamaan niin mielestäni se ei ole suinkaan mitenkään kestävää kehitystä

olen kasvanut opettajavanhempien kasvatuksen tuloksena kodissa jossa siis koulu oli tuttu ympäristö

olisi parempi että viinavero olisi sillä tasolla että ihmiset voisivat ihan rehellisesti ostaa oluensa kohtuuhinnalla täällä suomessa

tässäkin talossa on työntekijöitä jotka ovat puhuneet siitä minulle kiusattuja on niin kansanedustajissa kuin työntekijöissäkin oppilaissa ja muuallakin

tietenkin matkailu sinänsä on aivan eri asia ja on hyvä että käydään virossa

kun puhutaan nuorten ongelmista niin tuli mieleen tässä istuessani että olen tämän syksyn aikana kuullut kolmen nuoren miehen itsemurhasta jotka ovat tapahtuneet tänä syksynä ja olen saanut ymmärtää että alkoholi ei ollut yhdenkään näistä itsemurhista takana vaan perheongelmat rikostausta siis ystävien kautta ja huumeiden käyttö

lahdessa harjun koulussa on ollut noin vuoden ajan käytössä suomen sovittelufoorumin verso vertaissovittelu joka on raha automaattiyhdistyksen ja stmn tukema

heitä koulutetaan päivän koulutuksella sovittelemaan oppilaiden välisiä pieniä kiistoja kuten nimittelyä tönimistä ja varsinkin tyttöjen keskuudessa suosittua tuijottelua pahalla silmällä katsomista jota eivät miesopettajat välttämättä edes huomaa kaikella kunnioituksella

opettajat lähettävät kirjallisena sovittelupyynnön sovittelijoille mutta myös oppilaat itse voivat pyytää tätä sovittelua sillä kuten sanottu miesopettajat eivät helpolla huomaa esimerkiksi tätä tyttöjen pahalla silmällä katsomista

tämä on saanut erittäin hyvän vastaanoton oppilaiden keskuudessa ja sovittelusta saadut tulokset ovat olleet erittäin positiivisia rohkaisevia ja kannustavia

koululla on myös kuraattorin pulinapaja jolloin hän on kaksi tuntia viikossa koululla ja hänelle voi mennä suoraan kertomaan asioista

pulinapajassa on niin sanotut avoimet ovet eli jos huoneen ovi on auki sinne voi mennä suoraan mutta jos se on kiinni silloin siellä on oppilas sisällä

kiva koulu ohjelma josta täällä on puhuttu on opetusministeriön rahoittama hanke koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi

kyllä esimerkiksi lahdessa postinjakajalta voi ostaa postimerkkejä eli niitä palveluita on jo ja postissa voi hoitaa muutakin asiointia kuin pelkkää postin lähettämistä ja pakettien noutamista ja niin edelleen

voisin vain kuvitella että se olisi ihmisille hyvin helppoa kun aamulla heti samalla kun tulee päivän lehti tai lehdet luettavaksi voisi sitten saada myös postin ja kun lähtee esimerkiksi töihin asiat voisi hoitaa saman tien

mielestäni pitää tähdätä siihen että lapsille opetetaan normaali tavallinen käytös

avioliitot eri kansalaisuuksien tai eri maista tulevien henkilöiden välillä ovat ainakin tuntuu siltä lisääntyneet ja uskon että ne ovat ihan lukumääräisestikin lisääntyneet

on myös otettava mukaan en nyt muista kuka edustaja sanoi että näistä on tehtävä pakettiratkaisu kiusaaminen kokonaisuudessaan työpaikoilla kouluissa kuraattoritoiminta oppilashuolto ja niin edelleen

ei kukaan

ne ihmiset jotka eri maista tulevat tai eri kansalaisuutta olevat henkilöt jotka solmivat avioliiton tuskin sinä hetkenä ajattelevat sitä mihinkä tulevaisuus vie

se saattaa viedä juuri tähän tilanteeseen mitä ed

tästä en kovin paljon haluaisi puhua mutta tämä pitää ottaa myös vakavasti yhtenä seuraamuksena esille ja niin kuin täällä otettiin esiin niin kyllä kannattaisi varmasti tehdä laskelmia paljonko rahaa ja aikaa kuluu sellaisiin turhiin lääkärissä käynteihin ja hoitoihin jotka olisi voitu estää sillä että käyttäydytään hyvin asiallisesti oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kaikkia kohtaan

räsänen täällä kertoi että sitten on yksinäinen sukulainen siellä jommankumman aviopuolison kotimaassa yksin ilman mitään tukea ja turvaa